jollakin tapaa nyt kaipaisin semmoista räväkkää ja toteaisinko perinteiseen tyyliini vallankumouksellistakin tiedotusta tämän asian suhteen jotteivät kansalaiset jäisi tähän epävarmuuden tilaan

tällä hetkellä kuntien keskinäisiä riippuvuussuhteita ja mahdollisuuksia toteuttaa esimerkiksi yhteistyössä näitä hankkeita on hyvin vaikea selvittää ja ylipäätänsä päästä siihen lopputulemaan onko mahdollisuuksia velkaisilla vähäväkisillä vähävaraisilla kunnilla tehdä minkäänlaisia omarahoitussatsauksia

arvoisa herra puhemies

räsänen on tehnyt erinomaisen lakialoitteen ja nimenomaan kuten hän tässä totesi on kyseessä suomalaisen järjestelmän suuri epäkohta ja häpeäpilkku

näinhän ei ainakaan minun käsitykseni mukaan olla toimimassa vaan erilaisia helpotuksia ja jatkoja aikojen suhteen on saatavissa

en lähde toistamaan mitä valiokunnan puheenjohtaja mietinnöstä kertoi mutta haluan tässäkin kohdassa uudistaa huoleni työterveyslaitoksen tulevaisuuden osalta

mutta jotenkin semmoinen hiukan ristiriitainen tunne on nyt kun ajatellaan että suomalainen väestö on lainkuuliaista kansaa jos heitä nyt vedetään tämän järjestelmän systeemin kanssa höplästä ja osa alan toimijoista on käyttänyt tätä tilannetta törkeästi hyväkseen

se mikä on tietysti tosiasia on että kaupallisia yrityksiä kiinnostaa tulos ja varmasti ne alueet ovat hyvin suosittuja ja haluttuja joissa on paljon asiakkaita ja toiminta on taloudellisesti kannattavaa

tuottavuusohjelma leikkaa meidän tärkeimpiä yhtä tärkeimmistä tutkimusresursseista ja toivon etteivät nämä thln ja työterveyslaitoksen ehkä raakaakin tutkimustietoa antaneet selvitykset ole näin kivuliaita hyväksyä että niiden toiminta sen takia pitää alas ajaa

myös pettymys siihen kanavoituu sitten myös poliittiseen koneistoon eli meitä pidetään täysin totteroina kun emme pysty hallitsemaan tämmöistä asiaa ja hoitamaan sitä niin että kansalaiset eivät joudu kärsijöiksi siinä tilanteessa kun ajattelemme suojelevamme yhteistä omaisuutta itämerta ja sisävesiä

tuntien ja tietäen sen tärkeän työn mitä perheenemännät ja kotiäidit tekevät niin tuntuu aika erikoiselta että heidät asetetaan täysin eriarvoiseen asemaan monen työssä käyvän kanssa

olen saanut runsaasti kysymyksiä liittyen valokuituun ja kyläyhteisöjen yhteisiin projekteihin ajatuksena niin että pienemmällä rahalla tehdään paljon jälkeä kun se raha menee suoraan siihen tarkoitukseen konkreettisesti itse laajakaistaverkon rakentamiseen

kyllä meidän on tunnustettava että lama köyhyys työhyvinvointi ovat semmoisia asioita että vaikka niistä tulee kovia ja karujakin tuloksia niin ne on vain päättäjien otettava opiksi ja muokattava lainsäädäntöä parempaan uskoon

huolena nyt on ollut se ovatko kyläyhteisöt tai erilaiset pienemmät organisaatiot sitten tilanteessa että ne eivät pysty lähtemään näille markkinoille rakentamaan vähäväkisille ja vähävaraisille alueille tätä laajakaistaverkkoa

tässä salissa on kiinnitetty huomiota tänään jo niin moneen tärkeään asiaan että en lähde suin päin sumeilematta toistamaan kaikkia samoja asioita

missä ovat niiden ihmisten ihmisoikeudet jotka käyvät vuosikymmentenkin oikeustaisteluita vakuutusyhtiöitä ja erilaisia muita toimielimiä vastaan silloin kun he ovat vamman tai vahingon kärsijöinä hakemassa oikeutta itselleen

olen sitä mieltä että tähän tilanteeseen jos mihin pitää tulla korjaus ja välittömästi

me laitamme kuitenkin miljoonia valtion kassasta tämän yrityksen toimintaan ja jollakin tavalla tuntuu että on vihdoin asetettava toimijat palvelemaan suomen kansaa eikä niin että suomen kansa palvelee markkinaosuudeltaan suurinta toimijaa

päinvastoin suomalaisessa oikeusvaltiossa valitusoikeuden korkeimpiin oikeusasteisiin saavat yleensä vakuutusyhtiöt ja tällöin voi kyllä kysyä kenen oikeusturvaa siinä silloin ajetaan kun kansalainen joutuu yksinään paperilla todistamaan omaa oikeutustaan ja vakuutusyhtiöt pystyvät marssittamaan suuren leegion lääkäreitä todistelemaan omasta puolestaan

on hyvin surullista lukea näitä tarinoita saada viestejä ihmisiltä joiden elämä on raunioitunut näissä prosesseissa

arvoisa herra puhemies

on myös surullista ottaa viestejä vastaan niiltä lääkäreiltä joiden työpanos vuositasolla pyörii näissä tapauksissa hyvinkin pitkälti

mutta olen huolestunut siitä tavasta jolla suomalaisessa oikeusjärjestelmässä esimerkiksi vakuutusoikeudellisia asioita käsitellään

parhaimmat tapaukset ovat sellaisia että yksittäinen kansalainen on viiden eri oikeusprosessin kautta saanut viisi erilaista vastausta samanlaiseen ongelmaan samanlaiseen vammaan tai tapaturmaan

toinen asia jota olen runsaasti pohtinut on mielenterveyspotilaiden oikeudet ja heidän mahdollisuutensa sairaudesta toipumisen yhteydessä palata suomalaiseen yhteiskuntaan

mutta ilmeisesti näistä tiedoista huolimatta hallitus tarvitsi oman suksimalla synnytetyn johtotähden heurekansa jolla suomalainen pystyisi työhön ilmeisesti siihen asti kunnes kuolema hänet sorvin äärestä erottaa

millä tavalla hoito terapia ylipäätänsä yhteiskunnallinen toiminta velkaneuvonta vastaanottavat ihmisen jonka rekistereissä näkyy merkintä mielenterveysongelmista ja henkisen puolen vammasta

hyvän puheenjohtajan ja hyvän firmanjohtajan ominaisuuksiin mielestäni kuuluu kuunnella alaisiaan alamaisiaan ja myös myöntää korja ta tekemänsä virheet

arvoisa puhemies

siinä todellisuudessa mitä arjessa näkee ihmisten kanssa omassa lähipiirissä ja ulkopuolistenkin ihmisten kanssa havaitsee että ei meidän koneistomme ole ihan täysin viritetty siihen ajatukseen että myös sairastuneella ihmisellä olisi oikeus palata täysivaltaisena jäsenenä yhteiskuntaan

jostain syystä pääministe ri vanhanen ja valtiovarainministeri katainen näyttävät nostaneen itsensä jalustalle josta ei ole enää näköyhteyttä tavalliseen kansaan ja sen arkiseen elämään

itse asiassa olen monta kertaa kuluneiden kolmen vuoden aikana miettinyt ja ainakin edustajana minulta on kysytty monta kertaa onko suomi todella ja onko poliittinen koneisto perhe ja lapsiystävällinen kun on puhuttu perhe ja työelämän yhteensovittamisesta ja esitetty kysymyksiä siitä kuinka voimme vahvistaa suomalaisen yhteiskunnan perhe ja lapsiystävällisyyttä

nykyisin voimassa oleva niin sanottu superkertymä työeläkkeeseen pitkään työelämässä pysyville on jo itsessään kannustin pysyä pidempään työelämässä

niin hän tiedusteli minulta kysytty monta kertaa todella

tiedän tapauksia joissa esimerkiksi kaupunkien velkaneuvonnoissa nämä mielenter veysasioiden ja ongelmien johdosta velkaantuneet ihmiset pyörivät vuosikausia eikä heille todellisuudessa edes koskaan tehdä minkäänlaisia hakemuksia velkasaneeraukseen tai mihinkään muuhunkaan

jaaha poliittinen koneisto perhe ja lapsiystävällineneja ja välistä tuntuu että monta kertaa näissä lainsäädännöissä on juuri perheiden ja lasten mentävä aukko ja valitettavasti vuorotteluvapaalain pykälissäkin sellainen löytyy

se sallittakoon niille jotka haluavat olla ja kykenevät ja terveytensä puolesta pystyvät olemaan pidempään töissä ja näin voivat myös kerryttää itselleen paremman eläkkeen

vaikka ihmisten odotettu elinikä onkin pidentynyt on työelämä nykyisin huomattavan paljon kuluttavampaa stressaavampaa ja asenteiltaan kovempaa kuin muutamia kymmeniä vuosia sitten

arvoisa puhemies

satonen nosti tässä salissa esille ikiaikaisen mantran työvoimapulasta

täällä puhuttiin runsaasti romaniväestön hädästä

eläkkeelle siirtymisessä tulisi ottaa huomioon ei pelkästään ikä vaan myös se kuinka monta vuotta on ollut mukana työelämässä jolloin voisi siirtyä työeläkkeelle jo ennen työeläkeikää työvuosien perusteella

väitän että suomessakaan kaikki asiat eivät ole kunnossa ja järjestyksessä

ei pidä unohtaa myöskään elinaikakerrointa joka leikkaa kertyneitä eläkkeitä reilusti ja näin alentaa maksettavien eläkkeiden määrää

se kysymys mitä olen itse pohtinut on se riittääkö yksin pelkän suomen voimavarat siihen että me painostamme euta toimiin asiassa jolla on monta sataa vuotta vanha historia monen sadan vuoden takainen syrjintä

tätä ei ole tehty kiireellä siitäkään huolimatta vaan yhteisesti pohtien ja pähkäillen on haettu semmoinen ratkaisu jonka kanssa joka ikinen yrittäjä voi elää

hallituksen tulisi mielestäni keskittyä työttömyyden hoitoon ja pyrkiä eri tahojen kanssa yhteistyössä luomaan uusia työpaikkoja entiset työpaikat säilyttäen sekä auttamaan työttömiä kouluttautumaan uusille aloille esimerkiksi

en tiedä missä vaiheessa otetaan keskusteluun mantrana sitten se viimeinen keino puolustautua näissä esityksissä ja arvelisin sen sitten olevan se maailmanloppu

kun tulevina vuosina työelämästä poistuu enemmän ihmisiä eläkkeelle kuin nuoria tulee työelämään on meillä työttömien suuri reservi josta voimme ottaa ihmisiä takaisin työelämään

kuten edustajat ovat täällä todenneet senkin suhteen olisi monta järkeistämistarvetta ja prosesseja on kesken eussa mutta valitettavasti ne toivottoman hitaasti suomen näkökulmasta etenevät

kaikki suomalaiset työttömät eivät suinkaan ole työtä vieroksuvia tai työkyvyttömiä niin kuin monessa yhteydessä on annettu ymmärtää

kompensaatiokeskustelua käydään koko ajan sekä hallituksen sisällä että myös neljän ministerin vääntöryhmässä ja toki liikenneministerinä pidän parhaani mukaan liikennejärjestelmän puolta

arvoisa rouva puhemies

se työ on vaativaa puhutaan sen verran isoista ja mittavista eurosummista että ne korvausasiat eivät ole mitään yksinkertaisia eivätkä helppoja mutta tämän kevään aikana asia sitten ratkeaa

sen verran oli radikaalia edustaja väätäisen aloitus nimenomaan edustaja juha väätäisen ettei sotketa edustajaa että täytyy hiukan palata asiaan

jos se on kansan pettämistä että on vastustanut portugali pakettia johdonmukaisesti ja äänestää sitä vastaan huomenna niin täytyy ihmetellä edustajakollega juha väätäisen logiikkaa

minä en tästä synnytä kenellekään yrittäjälle yhtään mitään ongelmaa enkä minä usko että edustajatkaan synnyttävät koska totuus on se että me olemme pakon edessä tämän lainsäädännön tehneet yhteisesti vääntäneet yhteistyössä toimijoitten kanssa

jos se on äänestäjien pettämistä että säätytalolla vääntää eriarvoistumiskehitystä vastaan perusturvan vahvan korottamisen puolesta niin edelleen täytyy ihmetellä edustajakollega juha väätäisen logiikkaa

omavalvonta on se kaikkein tärkein juttu ja sitä vaaditaan joka ikiseltä yritykseltä että seurataan mitä tehdään ja minkälaisia työaikoja kokonaisuudessa käytetään mutta suurin järki on se oma järki ja suurin haaste on miten ne asiat sillä omalla järjellä toteutetaan ja tehdään

jos se on äänestäjien pettämistä että pyrkii neuvottelemaan kantamaan vastuuta ja hakemaan parempaa kaikkein köyhimmille ja heikoimmassa asemassa oleville niin ihmettelen

jos puhutaan siitä että olisipa tässä maassa hallitus joka ratkaisisi asioita niin täytyy sanoa niin että tässä maassahan olisi hallitus mikäli ensimmäinen delegaatio olisi halunnut neuvotella tosissaan neuvottelemalla neuvotella asioista eikä lyönyt ensimmäisillä metreillä jo kintaat valmiiksi naulaan sillä jokainen meistä joka on jotain pallopeliä tai muuta kentällä pelannut tietää että vaihtoaitiosta käsin maaleja ei tässä maassa tehdä

pääministeri ei ole suostunut myöntämään hallituksen kärsineen tappiota vaan totesi että välillä täytyy käydä kovaakin poliittista keskustelua jotta päästään tuloksiin

tierahoista

toivon tietysti kovaa lobbausta eduskunnalta

keskustelua voidaan ja pitääkin käydä mutta yleensä demokratiakäsityksen mukaan ensin keskustellaan ja sitten tehdään kauaskantoisia päätöksiä mikäli keskustelu on siihen lopputulemaan johtanut

suomen yrittäjien kanta

tietysti virosta tuli nyt liittyen tähän rakennusalaan aika merkittävä päätös joka minun mielestäni koskettaa kaikkea ulkomaista työvoimaa jatkossa

jos suomen kansa äänestää jo tänä päivänä jaloillaan olemalla pois äänestyspaikoilta niin mitä luulette tapahtuvan jatkossa kun ihmiset menettävät viimeisenkin uskonsa valtiovaltaan

siellä korkein oikeus oli tehnyt päätöksen että kaikille on maksettava sen kyseisen maan missä toimitaan mukainen palkka

vasemmiston politiikan ytimessä on aina ollut ajatus siitä että jokainen maa maksaa velkansa itse jokainen vastaa veloistaan omista veloistaan itse

nyt jos koskaan kannattaa kaivaa se hallitusmopo porukalla pois sieltä vatukosta ja ruveta luomaan aidosti inhimillisiä työelämäpelisääntöjä joilla jokaisen suomalaisen olisi mahdollista luoda työuransa jaksaa työelämässä ilman pakkotahtisuutta ja kiusaamista sekä mahdollistaa jokaiselle kansalaiselle osallistuminen tämän yhteiskunnan kehittämiseen demokratian pelisääntöjä kunnioittaen

vuosittain tulee viestejä siitä mihin on johtanut tämä kilpajuoksu

kuka hoitaa halvemmalla kuka hoitaa hyvin vai hoitaako kohta enää kukaan

kysymys on siitä olisiko mahdollista jollain tavalla pohtia yhdessä kilpailuttamisproblematiikkaa ja sen tiettyjä rajauksia erityisesti ikääntyneiden hoivan osalta

jos tästä periaatteesta luovutaan niin on pakko valvoa toinen toistaan entistä tiukemmin enkä tiedä kuinka järkevä tulevaisuus silloin meillä on

tämä on paitsi epäoikeudenmukaista myös pitkällä aikavälillä järjetöntä sillä se lisää järjestelmän riski ja kriisialttiutta

arvoisa herra puhemies

olen usein miettinyt kuinka minulla voisi olla oikeutta määrätä ketä kukin meistä rakastaa tai kenen kanssa ihmisellä on oikeus perustaa perhe

näiden uudistusten käynnistämistä ja linjaamista myös vasemmisto haluaa viedä eteenpäin jotta luomme yksinkertaisen ja läpinäkyvän rahoitusjärjestelmän joka olisi ennakoitavissa ja osapuolille järkevä sekä edullinen

onko minulla oikeutta tuomita oikeutta eriarvoistaa

minun maailmassani tässä kainuulaisessa maalaisessa elämänkatsomuksessa minä ennemmin suvaitsen enkä tuomitse ja siksi tervehdin ilolla tätä lakiesitystä jolla turvataan tänä päivänä myös sateenkaariperheiden lasten oikeudet

me tarvitsemme rahoitusmarkkinaverot jotta pankeilta ja sijoittajilta voidaan alkaa kerätä vakautuksen vaatimia varoja ja jotta voidaan alkaa rakentaa kestävällä pohjalla olevaa eurooppalaista ja globaalia talouspolitiikkaa

sateenkaariperheet ovat jo vuosia odottaneet tätä lakia koska se on nimenomaan näissä perheissä elävien lasten etujen mukainen ja vahvistaa lasten oikeuksia

nykytilanteessa toisen puolison biologisella lapsella ei ole mitään juridisia oikeuksia suhteessa äitinsä puolisoon sosiaaliseen vanhempaansa

pelisääntöjen tulee olla sellaiset ettei yhdenkään talousosapuolen ole taloudellisesti kannattavaa viivästyttää velkakriisin ratkaisua ja nopeaa puuttumista ongelmiin

tämä seikka aiheuttaa suurta epävarmuutta lapsen asemaan ja huolenpitoon erityisesti silloin jos hänen biologinen vanhempansa kuolee tai sairastuu niin vakavasti ettei pysty huolehtimaan lapsesta

ei suinkaan ole itsestäänselvää että lapsen hoito uskotaan sosiaaliselle vanhemmalle ja vaikka näin tapahtuisikin asian järjestäminen ottaa aikansa ja aiheuttaa vanhempansa vakavaa sairastumista tai menetystä surevalle lapselle aivan kohtuutonta psyykkistä kuormitusta

tasapainotuksen taakka on syytä kohdentaa oikeudenmukaisesti niin että huonoimmassa asemassa olevien ihmisten asema olisi mahdollisimman hyvä ja etteivät lainajärjestelyt aiheuta eriarvoistumisen lisääntymistä tai sosiaalista syrjäytymistä

myös tavanomaisessa arjessa on monia tilanteita joissa asioiden hoito mutkistuu lapsen ja hänen sosiaalisen vanhempansa juridisen siteen puuttuessa

tähän saakka järjestelyt ovat velkakriiseissä keskittyneet päinvastaisen logiikan mukaan eli tavoitteena on ollut turvata velkojen saatavat muista seurauksista välittämättä

laki on lapsen etujen mukainen ajateltaessa esimerkiksi lapsen oikeutta periä molemmat vanhempansa tai parisuhteen purkautuessa saada tapaamisoikeus sosiaaliseen vanhempaansa

selevä kiitos puhemies

sateenkaariperheelle mahdollistettavan perheen sisäisen adoption vastustajat antavat usein kuvan ikään kuin tässä oltaisiin luomassa kokonaan uutta perhemuotoa

sateenkaariperheet ja niiden lapset ovat kuitenkin olleet jo vuosikausia olemassa ja eduskunnan velvollisuutena on turvata näiden perheiden ja näiden lasten oikeudet tavalla joka vastaa suomalaisen oikeusvaltion periaatteita

vasemmisto on ajanut ja tukee rahoitusmarkkinaveroa finanssimaailman pelisääntöjen korjaamista ja pankkiveroa

on huomioitava se että pankkiverossakaan ei tarkoiteta mutikaisen matin osuuspankin pankkiveroa vaan hieman laajempaa finanssimaailmaan kohdistuvaa verotusta

jopa kirkkohallitus on tällä kannalla ja hyväksyy lain säätämisen vaikka se korostaakin ideaalina ydinperhettä

elikkä jos pekkarinen pärjää yhden hallituskauden ilman omaa hanketta niin seuraavalla kaudella tulla rymähtää sitten kertalinttuulla niin että muut sanovat että pekkarinen sai kaiken ja muut jäi iliman

näiden rinnalle vasemmisto haluaa nostaa myös keskustelun siitä että pysyvän globaalin velkasovittelumekanismin valmistelut aloitetaan suomen toimesta yhteistoiminnassa muiden samanhenkisten maiden kanssa

vasemmistoliitto on jo ajat sitten vaatinut puoluekokouspäätöksin perheen sisäisen adoption tekemistä mahdolliseksi ja tukee lämpimästi lain säätämistä

hallituksen lainmuutosesitys on vain puoli askelta eteenpäin sillä tavoitteena tulee olla rekisteröityjen parien oikeus ottaa yhteinen ottolapsi ja valiokuntakäsittelyssä tämäkin asia varmasti tulee nousemaan esille

edustajakollega nylund nosti tärkeän asian esille

yksinkertaisin ratkaisu olisi säätää avioliittolaki sukupuolineutraaliksi jolloin sekä eri sukupuolta että samaa sukupuolta olevat parit solmisivat avioliiton yhden ja saman lain perusteella ja saisivat samat oikeudet ja velvollisuudet

mutta miten sitä tuotetaan jos siellä perukassa ei pysty uudistamaan edes sitä omaa maatalouttaan eikä pysty navettaa järjestämään siihen malliin että se olisi nykyaikainen sen takia kun se nettiyhteys ei pelaa robottinavetta ei toimi

me haluamme myös suunnitella tämän yhtenä pakettina ettei tulisi semmoisia tilanteita joissa joudutaan katsomaan että olisi samalla rahalla voitu tehdä vähän enemmänkin

tällainen laki on jo voimassa kolmessa euroopan maassa ja kahdessa maassa euroopan ulkopuolella sekä kolmessa yhdysvaltain osavaltiossa

vasemmistoliiton puoluehallitus esitti aikoinaan oikeusministeriölle työryhmän asettamista valmistelemaan sukupuolineutraalin avioliittolain säätämistä

tästä raideliikenteen kehittämisestä on paljon nostettu asioita esille ja sanottu että pitää kumipyöräliikennettä tukea

nyt olemme lähettämässä valiokuntaan parisuhdelain muutosesitystä joka tekee mahdolliseksi perheen sisäisen adoption sateenkaariperheissä ja mitä luultavimmin eduskunnan enemmistö kantaa vastuunsa näitä perheitä kohtaan ja hyväksyy tämän lain

toki jos nähdään se ainoana visiona niin että pelkästään kumipyöräliikenne on suomalaista tulevaisuutta mutta allekirjoittaneen visiossa on se että myös tavaraliikenteen yhtenä isona kuljetusmuotona ovat raiteet

aiemmin sitä kehitystietä ei ole pystytty hirveän laveasti näkemään koska ei ole ollut myöskään poliittista viestiä raideliikenteen toimijoille että me haluamme meidän pää ja kokonaisraideverkostostamme kehittää ja sitä korjausvelkaa sieltä pikkuhiljaa purkaa

tärkeintä on että lapsilla olisi ympärillään rakastava yhteisö joka eläisi hänen rinnallaan halki elämän tukena ja turvana

työelämä ja tasa arvovaliokunnan mietinnöt ja lausunnot usein sisältävät eriäviä mielipiteitä mutta nyt välillä vaihteeksi on tullut semmoisiakin joissa on ehkä joiltakin osin vähän pitkinkin hampain yhdytty yhteisiin kantoihin

toivon että siinä taistelussa olisi mukana muitakin kuin vain allekirjoittanut mutta tähän mennessä sillä rintamalla ei ole kyllä minun pystykorvan lisäksi paljon muita näkynyt

tässä näen myönteisenä sen että valiokunta kiinnitti huomiota pysyvästi työkyvyttömyyseläkkeellä olevien oikeuteen aikuiskoulutustukeen ja mahdollisuuksiin päästä tuen piiriin koska erityisesti näkövammaisten keskusliiton ja invalidiliiton lausunnoista kävi selvästi ilmi että nämä eivät ole yhdenvertaisessa asemassa vammattomien palkansaajien tai vammaistukea saavien palkansaajien kanssa

tämä tekee opintovapaalla tapahtuvan aikuisopiskelun edelleen mahdottomaksi ja eriarvoistaa tällöin nämä vammaiset suhteessa kaikkiin muihin palkansaajiin ja tämä ei sitten ole kyllä meidän yhdenvertaisuusperiaatteidemme mukainen ajatus

arvoisa puhemies

me vasemmistoliitossa haluamme huomioida että myös kulttuurin toimiala joka helposti jää huomiotta näissä radiotaajuusasioissa tulee kuulluksi ja nähdyksi

on satoja kannettavia mikrofoneja jotka ovat korvaamattoman tärkeitä toiminnan kannalta